hyvin lyhyesti vain totean sen että voi olla mahdollista että jos tällainen kriisitilanne uhkaa niin sitten tätä lakia kierrettäisiin kun olisi hätä käsissä

mutta eikö olisi huomattavasti fiksumpaa että jo ennalta ehkäisisimme tämän tilanteen ja meillä olisi valmius ampumaradoilla paukutella ja harjoitella jo ennalta ennen kuin tämmöinen kriisi on päällä

tämän lisäksi yrityksillä olisi mahdollisuus profiloitua hyvän asian puolesta ja maksaa haluamansa prosenttiosuus liikevaihdostaan tähän kehitysapuun

jos joku sydämetön henkilö ei haluaisi kehitysapuun omia rahojaan laittaa olisi sekin toki myös mahdollista

jos olemme valmiit turvaamaan omaisuutemme miksi emme siis olisi valmiit turvaamaan lapsemme oikeutta vanhempiensa riidattomaan eroon ja antamaan lapselle mahdollisuuden hyvään kasvuun ja kehitykseen vanhempiensa erosta huolimatta

täällä meidän ohjelmassamme on kirjaus lapsen huolto ja tapaamislain uudistuksesta ja siinä sanotaan että myös erotilanteessa lapsella tulee olla oikeus sekä äitiin että isään eli tasa arvoisesti molempiin sukupuoliin

on hyvinkin todennäköistä että mallimme mukaisella järjestelyllä saataisiin kerättyä paljon enemmän kehitysapua kuin nykyinen hieman yli miljardin menevä summa

tähän ei edellisen oikeusministerin aikana kyetty

miksi lapsen pitäisi antaa kärsiä riitaisasta erosta jos riitaisuus voitaisiin välttää tai riskiä siihen voidaan pienentää esimerkiksi vanhemmuussopimuksen kaltaisella uudistuksella

olen tälle asialle kasvot antaessani saanut satoja yhteydenottoja ihmisiltä jotka ovat kokeneet eron jälkeisen sopimuksettoman tilanteen

kuulemani perusteella voin vakuuttaa ettei kukaan meistä halua kohdata tilannetta jossa pitäisi neuvotella järjellinen sopimus erokriisissä katkeroituneen vanhemman tai esimerkiksi sosiopaatin tai muuten häiriintyneen ihmisen kanssa varsinkaan silloin kun tämä on käyttänyt sopimuksetonta tilaa hyväkseen saavuttaakseen valta aseman

nämäkin henkilöt ovat silloin tällöin joissakin tapauksissa syyllistyneet rikoksiin joista nykyisenkin lain mukaan voisi seurata karkotus mutta lähtömaa ei suostu ottamaan rosvojaan kotiin

se että kansalaiset itse maksaisivat haluamansa summan kehitysapuun lisäisi myös paineita tehdyn työn läpinäkyvyydestä ja tehokkuudesta

tässä ja tämän jälkeisessä painajaisessa elää tälläkin hetkellä tuhansia vanhempia ja lapsia sekä isovanhempia ja muita sukulaisia

pidämme erittäin tärkeänä ja tehokkaana kehitysavun koordinoimista eun ja valtioiden välisten suorien budjettirahoitusten sijaan kansalaisjärjestöjen tekemän työn kautta

kyllä mielestäni suomi aivan puhtaalla omallatunnolla voisi kiristää olla antamatta kehitysapua tämänkaltaisissa tapauksissa edustaja mäntymaalle vinkiksi että tällä metodilla vietnam varmasti olisi ottanut oman pyssymiehensä takaisin vietnamiin

suomi on tämän koulutuksenkin suhteen jakautunut

nämä järjestöt tukevat esimerkiksi tyttöjen ja naisten koulutusta humanitääristä työtä luonnonkatastrofien yhteydessä sekä kehitysmaiden omaa työllisyys ja yrityskehitystä

arvoisa puhemies

näille huonoille alueille on hyvin tyypillistä korkea työttömyys ja matala koulutustaso ja monet sosiaaliset ongelmat

myöhemmin kävi ilmi että mainittu henkilö oli lähtömaansa diktatuurisen hallituksen agentti eli oli täällä pakolaisena ja samalla vakoili työantajaansa aidosti pakenevia maanmiehiään

ei olekaan ihme että jokainen vanhempi jolla on mahdollisuus siirtää lapsensa paremman alueen kouluun sen myöskin tulee tekemään

kaikkien oppimistulosarviointien perusteella luku ja kirjoitustaidon taso on suomessa ollut laskussa ja erityisesti näin on ollut juuri näillä niin sanotuilla huonoilla alueilla sijaitsevilla kouluilla

tästä syystä emme enää ole näissä oppimistuloksia mittaavissa pisa tutkimuksissa kärjessä kuten vielä vuosituhannen vaihteessa olimme

hän kuitenkin yllätys yllätys syyllistyi siellä vakaviin rikoksiin ja lähti pakenemaan kanadalaisen ratsupoliisin kouraa ja tuli sitten tänne suomeen ja haki täältä turvapaikkaa

turvapaikkaa ei tietenkään myönnetty mutta sitten kävikin niin että kanada ei suostunut ottamaan kaveria enää takaisin vaan hän jäi tänne

tänä syksynä sitten kuulin että hän oli kuollut ja arvatkaapas minkä maalaiset ja ketkä kustansivat uskonnon mukaiset hautajaiset

arvoisa herra puhemies

vaikka nyt ei yhdistettäisikään maanpuolustustyötä tähän uuteen ampumaratalakiesitykseen mikä nyt on käsittelyssä niin siitä huolimatta tämä esitys heikentää metsästäjien ja ampumaurheilijoiden harrastusmahdollisuuksia

en näe mitään järkeä siinä että tämmöinen ollaan nyt väen väkisin tekemässä

vaikka me emme kytkisikään tätä yhteen maanpuolustustyön kanssa siitä huolimatta tällä on huomattavia haittavaikutuksia

arvoisa puhemies

vaikka itse olenkin tällainen ehkä jonkun mielestä jopa ääriprotestantti tai joku muu kiihkoluterilainen niin jotenkin tuntuu erikoiselta tällainen tilanne että yrityksien on ikään kuin pakko kuulua kirkkoon

miltä mahtaa tuntua esimerkiksi tämmöistä halal lihaa kaupittelevasta kebab yrittäjästä joka muutenkin varmasti maksaa hurjat määrät veroja suomeen ja sitten vielä kirkollisvero tämän päälle oman uskontonsa ehkä vastaisestikin

arvoisa herra puhemies

haluaisin tietää onko hallituksella selvityksiä tästä asiasta kuinka paljon yrityksiä siirtyy kirjoille suomesta sellaisiin maihin joissa tätä vastaavaa käytäntöä ei ole ja kuinka moni yritys jää ehkä tulematta suomeen sen takia että meillä on tämän tyyppinen kirkollisverokäytäntö yrityksille

euroopan komission varapuheenjohtaja viviane reding ilmoitti eilen että britit ovat liian tietämättömiä päättämään siitä ovatko he eun jäseniä vai eivät

on ollut aika mielenkiintoista kuunnella näitä puheenvuoroja tästä aiheesta tänään

osa keskustelijoista tuntuu edelleen jotenkin uskovan että suuri osa näistä turvapaikanhakijoista on jollain tapaa isonkin hädän alla

arvoisa herra puhemies

onko tämä nyt sitä reilua ja järkevää integraatiota jota selonteko hehkuttaa ja onko tämä se arvoyhteisö johon me haluamme kuulua

mielestäni tämä lakiesitys on erinomainen sillä se lyhentää oleellisesti aikaa ja heikentää mahdollisuuksia keksiä sellainen tarina jolla tämä oleskelulupa heltiää

jo nyt euron ja ruplan kurssi on epäedullinen

eliittiin kuuluva komissaari siis ilmoittaa että toisen maan kansalaiset ovat tietämättömiä päättämään omista asioistaan

vaikka suhtaudunkin tähän viisumivapauteen erittäin kriittisesti ymmärrän että venäläiset ostosmatkailijat turistit ja venäjän kauppa yleensäkin ovat tärkeitä koko itäiselle suomelle

aiemmin vastaanottokeskuksissa ja muissa piireissä jotka turvapaikanhakijoitten kanssa olivat tekemisissä oikein neuvottiin näissä hakemuksissa ja puhutteluissa että minkälaisia tarinoita siellä kannattaa kertoa ja mitä sanamuotoja käyttää

on nimittäin kokonainen uusi sukupolvi tullut äänestysikään emmekä me aikaisemmatkaan sukupolvet tämmöisestä varainsiirtounionista päässeet silloin aikanaan äänestämään

arvoisa herra puhemies

tiedän sen koska olen itse edellisessä elämässäni ollut näitä sopivia sanamuotoja siellä sorvaamassa

lisäksi kysyisin pääministeriltä joka nyt on kuitenkin luikahtanut jonnekin muualle

tässä erokriisitilanteessa ja siinä painajaisessa elää tälläkin hetkellä tuhansia vanhempia ja lapsia sekä myöskin isovanhempia ja muita sukulaisia

olisi kiva jos täällä olisi hallituksen ministereitä paikalla kysyä heiltä mitä mieltä he olisivat tämmöisestä sveitsin mallin kansanäänestyksestä voitaisiinko tätä eu politiikkaakin kysyä välillä kansalta

miten suhtautuisitte tähän puolueveljenne edustaja zyskowiczin vertailuihin siitä että venäjän presidentti vladimir putin on verrattavissa adolf hitleriin tai josif staliniin

he elävät elämää jossa tämä tai vaikka seuraava päivä saattaa olla viimeinen päivä yhdessä ja sen jälkeen yhteys lapsen ja hänen läheistensä välillä katkeaa vastoin heidän tahtoaan

onko tämmöinen vertailu asianmukaista

avoliiton purkautuminen on ollut isän ja lapsen kannalta hyvin ongelmallinen etenkin jos isän ja äidin suhde päättyy ennen lapsen syntymää

jos vanhemmat ovat solmineet vanhemmuussopimuksen ei toinen vanhempi voisi uuden suhteen myötä tuhota lapsen ja toisen vanhemman välistä yhteyttä

kuten näissä vieraannuttamistapauksissa myös tällaisissa tilanteissa joissa vapaaehtoisesti lähdetään pois on useimmin kyse isästä joka eron kautta osittain tai kokonaan hylkää lapsensa

kun erovanhemmuuteen joutuisi ottamaan kantaa jo parisuhteen aikana voisi tällä olla myös erityisesti isyyttä voimaannuttava vaikutus

tämän mukaisesti on sitten sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus tarkoitettu sekä huoltoa että tapaamisoikeutta koskevien kysymysten ensisijaiseksi ratkaisuksi

nykyisen säätelyn ongelmaksi on käytännössä muodostunut se että huolto ja tapaamisoikeutta koskeva sopimus tehdään yleensä aikana jolloin sopimuksenteko olosuhteet eivät ole lapsen edun kannalta parhaat mahdolliset

vaikka vanhempien yhteishuolto on lain lähtökohtana ei se silti aina ole toimiva ratkaisu jos vanhemmat eivät pysty yhteistoimintaan

vanhemman erottaminen lapsen huollosta on rankka toimenpide joka ei ole omiaan vahvistamaan huollosta erotetun vanhemman vanhemmuutta varsinkaan silloin kun tämä vanhempi on ollut se yhteistyökykyinen vanhempi

voimassa olevassa laissa on pyritty erityisesti ennalta ehkäisemään se että lapsi joutuisi tahtomattaan vanhempien välillä vallitsevien riitojen osapuoleksi

tämän vuoksi tilanteessa jossa vanhempien sopimusta ei tehdä vapaaehtoisesti lapsen mielipide tulee selvittää hienovaraisesti ja varsinkin sillä tavoin että lapsen ja kumpaisenkaan vanhemman välinen suhde ei kärsi lapsen toivomusten selvittämisestä

kuitenkaan ei ole harvinaista että tilanteessa tapahtuu väärinkäytöstä jolla vanhempi pyrkii saavuttamaan valta aseman suhteessa lapseen estämällä manipuloimalla tai jopa kiristämällä lasta voidakseen alistaa toisen vanhemman haluamaansa sopimukseen

parisuhteen loppuminen ja vanhempien muuttaminen eri osoitteisiin luo eräänlaisen sopimuksettoman tilan joka on omiaan lisäämään vanhempien välistä epäluottamusta koska sovittuja pelisääntöjä ei ole

jos vanhemmilla olisi valmis sopimus koskien tätä lapsen huoltoa asumista ja tapaamista voitaisiin varmistaa se etteivät vanhempien epätietoisuus lapsen asioiden kohtalosta ja keskinäinen epäluottamus ainakaan pahene sen johdosta että vanhempi käyttää tätä sopimuksetonta tilaa omaksi hyväkseen eikä lapsen hyväksi

on myös todennäköistä että sopimus joka tehdään vanhempien vielä ollessa väleissä keskenään huomioi lapsen tosiasiallisen edun vanhempien omien intressien sijasta

nykyisessä tilanteessa toinen vanhemmista on usein jo kauemmin valmistautunut eroon ja hoitanut asioitaan itselle sopiviksi myös lapsen huoltoon ja tapaamiseen liittyen

arvoisa herra puhemies

perättömät insestisyytökset ja väitteet väkivallasta tai muusta kelvottomuudesta vanhemmaksi ovat tapoja turvata itselle valta asema eron jälkeen

jokainen voi kuvitella miltä nämä tuntuisivat

jokainen voi myös kuvitella miltä tuntuisi menettää lapsi vaikka nämä syytökset myöhemmin osoitettaisiinkin perättömiksi kuten muuten usein käykin

tämä vanhemmuussopimus tarjoaisi ainakin mahdollisuuden välttää sota tämän sopimuksen saamiseksi

arvoisa puheenjohtaja

kiitän kaikkia kansanedustajia jotka ovat tämän allekirjoittaneet ja erityisesti haluan kiittää kokoomuksen kansanedustaja pauli kiurua joka on nämä neljä vuotta tätä asiaa kanssani yhdessä jännite

eduskunnan seuraa täysistuntoon perjantaina kuudes päivä helmikuuta kaksituhattaviisitoista kello kolmetoista eduskunnan vienyt eteenpäin

arvoisa puhemies

eun päästökaupallahan ohjataan päästöttömään energiantuotantoon ja nyt tällä hallituksen esityksellä puolestaan aiotaan alkaa verottaa juuri tätä päästötöntä energiaa

ohjaavuus näihin puhtaisiin energiamuotoihin menetetään likipitäen tyystin ja investointimahdollisuudet menetetään koska ennustettavuus suomen energiapolitiikan suunnasta katoaa

tekisi edes joskus mieli kehua tätä hallitusta mutta minun näkemykseni mukaan tämä nyt esillä oleva esitys on kyllä todella luokaton ja kaikki alan toimijat tai suurin osa alan toimijoista kyllä vastustaa tätä

tässä pitäisi nyt ottaa esimerkkiä esimerkiksi näistä kotiin tilattavien lehtien arvonlisäveron nostamisesta tai autoverosta mitkä taannoin toteutettiin miten niissä kävi

lehtien tilausmäärät romahtivat ja autokauppa likipitäen loppui eli valtiolle tulevat verot eivät juurikaan ole kasvaneet mutta muu ahdinko ja kaikennäköinen työttömyys ovat sen myötä lisääntyneet

arvoisa herra puhemies

oikein lämpimästi minäkin kannatan näitä edustaja mäntylän lausumaesityksiä

jos laitospaikoilla on tilanne äitynyt jo niin pahaksi että nuori tai lapsi on jouduttu sijoittamaan laitokseen niin niillä on sellaisia oikeuksia joita perhehoidon paikoilla ei enää ole esimerkiksi puhalluttaa nuori jos on epäilys että on käytetty alkoholia tai tutkia reppu mahdollisesti vaarallisten esineitten varalta

eli näissä tilanteissa nykyään mikäli olen oikein ymmärtänyt pitäisi aina kutsua paikalle poliisi ja tämä tuo tietenkin lisää kustannuksia eikä ole ollenkaan myöskään nuoren tai perhehoidon työntekijöidenkään kannalta ehkä kaikkein tahdikkain tapa toimia

ihan toivoisin vain että tulevaisuudessa kun tätä muotoa kehitetään myös avopuolelle eli perhehoitoon palautettaisiin joitain niistä oikeuksista joita siellä joskus aikaisemmin on ollut eikä pelkästään pidettäisi niitä laitoshoidon yksinoikeutena

edustaja rajamäki mainitsi että toimme keskustelussa esiin suomen sisun linjan ja pamppu ja koppalakkilinjan mitä kaikkea sieltä tulikaan

arvoisa herra puhemies

lähes puolet näistä vastaajista ilmoittaa että nuorilla on vaikuttajaryhmän kautta oikeus osallistua vain joidenkin lautakuntien tai yhden kunnan lautakunnan kokouksiin ja useimmiten se on joko sivistyslautakunta tai vapaa ajan lautakunta

on mielestäni hienoa että nuorten aktiivisuutta poliittiseen päätöksentekoon koetetaan herätellä monin eri tavoin vaikka hankalaa se välillä onkin

arvoisa puhemies

silloin kun edustaja rajamäki toimi sisäministerinä toimin itse kotkassa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa ja totta on että niinä vuosina hieman laski tämä turvapaikanhakijoiden määrä ja sitten se taas nousi

sen ikäisistä täysi ikäisiä huomattavasti harvempi käytti tätä äänioikeuttaan ja myönnän itse että tässä asiassa on takki kääntynyt

ei ole talvella tullut kylmä ja kuten huomaatte niin verraten hyvässä lihassa hyväkuntoisena olen säilynyt pääasiassa kasvis ja ehkä kalaravinnolla

perussuomalaisten kaupunginvaltuutetun emmi voutilaisen aktiivisuuden ansioista tilannetta koetetaan nyt ensi vuoden alusta alkaen parantaa maksamalla näille nuorisovaltuutetuille pientä kokouspalkkiota

erittäin huonoa käytöstä tuollainen

silloin heikennettiin näiden turvapaikanhakijoitten saamia toimeentulotukia reilusti nykyisestä ja se laski turvapaikanhakijoiden määrää oikein dramaattisesti

nähtäväksi jää miten tämä vaikuttaa mutta jos tulos on positiivinen toivoisin sen leviävän myös yleiseksi käytännöksi suomessa

olen sitä mieltä että turkistuotannolla olisi erinomaiset mahdollisuudet nousta vielä nykyistäkin merkittävämmäksi työllistäjäksi maaseudulla eli pikemminkin kuin vaikeuttaa tätä elinkeinoa tulisi enemmänkin lisätä ja parantaa sen mahdollisuuksia

on huono asia jos tämänkaltainen kannustin sitten katsotaan esimerkiksi työvoimaviranomaisten toimesta sellaisena tulona joka vähentää muita korvauksia

arvoisa puhemies

toinen nuorison aktiivisuutta parantava tekijä voisi olla päätösvalta näiden lautakuntien kokouksissa

tiedän hyvinkin että venäjällä asuu paljon tyylitietoisia ja maksukykyisiä naisia joille suomalainen turkis olisi luksustuote

tiedän myös muutamia turkistuottajia ja tiedän että he huolehtivat ja välittävät näistä eläimistään pääsääntöisesti näin

kuitenkin voisin pitää kohtuullisena sellaista ratkaisua että lautakuntien sen tyyppisissä asioissa jotka suoraan koskettavat näitä nuoria itseään olisi lautakunnan nuorisovaltuutetulla niin sanottu neuvoa antava äänioikeus

edelleen tämä vaikuttaa työllisyyteen enkä ainoastaan tarkoita noita toimittajia tuolla lehtereillä vaan myös postinkantajilta ja paperimiehiltä vähenevät työt

turkistuottajilla on lisäksi omat asiantuntijansa oikein asiantuntijaorganisaatio jossa on eläinlääkäreitä ja jatkuvaa tutkimustoimintaa

ääntä ei siis laskettaisi tähän päätöksentekoon mutta pöytäkirjaan tulisi mielipiteestä merkintä joka näin ollen tulisi siis sekä kunnanhallituksen että myöhemmin myöskin valtuutettujen tietoon